en ole ollut valmistamassa keskustan kannanottoa mutta sanon siitä tässä lyhyesti luen viimeisen virkkeen

on ympäristöesteitä on näitä valituksen laajan sellaisen oikeutuksen mikä niin sanotusti kansalaishyveenä on suomalaisille annettu sen kautta tulleita erilaisia ongelmia tämän hankkeen tuulivoiman rakentamisen edistämisessä

arvoisa puhemies

asia

se ajatus on näillä kahdella tässä vaiheessa ja päättää sanottu ja se esimerkiksi jyväskylän seudulla tarkoittaa mielestäni sitä viestii siitä että kun siellä yhteistyötä tehdään neuvotteluja käydään selvitystyötä käydään niin tässä vaiheessa ennen kuin sotesta tiedetään teidän ei tarvitse päätöksiä tehdä

jos reaalitalouden puolella tulee suurempia ongelmia ruumiita näin kuvakielellä sanottuna jos se sallitaan niin totta kai se heijastuu entisestään raskaampana taakkana varsinaisten rahoitusinstituutioitten päälle

on näitä sekä siviili että sotilaslentoesteongelmia on maantien viereen niin sanotusti liian lähelle rakentamisen erinäköisiä ongelmia on merikotkia ja kaikennäköisiä ötököitä

tämän näkymän ollessa siis vähän synkeämpi tänään kuin puolitoista kuukautta sitten tämä kaikki huomioon ottaen olen tänä aamuna viimeksi keskustellut suomalaisen elinkeinoelämän edustajien ja nimenomaan yritysrahoituksesta vastaavien rahoitusinstituutioitten edustajien kanssa

arvoisa puhemies

tämä ajatus jos tulkitaan niin kuin minä tulkitsen sen mitä tämän paperin kirjoittajat ovat sillä tarkoittaneet on mielestäni sellainen ratkaisu jota voin perustella joka on täydellisesti tuon lain sisällön mukainen joka ei loukkaa miltään osin lainsäädäntöä sitä lainsäädäntöä mihinkä ilmeisesti eduskunnan enemmistö tässä asiassa kohta kallistuu

nyt tällä esityksellä hallitus luo edellytykset sille että semmoisilla erittäin tärkeillä alueilla niin kuin tuolla lähellä raahea jossa on hyvät tuuliset olosuhteet ja jossa tuulivoiman rakentaminen saattaa vähän haitata puolustushallintoa siellä tämmöinen uusi tutkajärjestelmä voidaan ottaa käyttöön tämä rahoitetaan tästä päätetään tässä esityksessä

olemme yhteisesti arvioineet tätä näkymää miten tämä sairauden laatu kehittyisi tästä eteenpäin tulevien kuukausien aikana ja arvioineet siihen taustaan vähän sitä riittävätkö ja kuinka pitkälle riittävät ne toimet joista eduskunta tässä ja nyt päättää

no nyt olisi aika täynnä

hän yrittää väistellä voi

hallitus on tässä tehnyt kuitenkin lakipuolella hyvän ratkaisun mutta huonon sikäli että tämänkin mukaantulemisensa aineellisen se nyt sitten maksattaa lähinnä puuraaka aineen uusiutuvan energian käytöllä ja se on kyllä niin väärin kuin olla ja mahtaa koska sen korvaa taas sitten kivihiili tuolta maan ääristä tänne tuotava kivihiili

tämän rahoitus kuitenkin tapahtuu niin että siitä ei valtiota voi erityisesti kehua koska tuulivoiman rakentajat maksavat itse puolet siitä ja toiset puolet otetaan muun energian uusiutuvan energian tuesta

siitä puuenergiasta ja muusta leikataan nyt ja se tuki siirretään tähän tuulivoimaan

mutta mikäli tuo taudin kuva kehittyy niin kuin se pahimmillaan saattaa hyvinkin kehittyä me tarvitsemme jatkotoimia

edustaja mäkisalo ropponen ja vähitellen tämä debatti sitten päättyy ja mennään tuohon listaan

minusta tämä on väärä asia mutta muutoin itse tämä asia on niin hyvä että sen takia emme ole tähän laittaneet eriävää mielipidettä ei pykäläkeskustelussa eikä myöskään tässä toisen käsittelyn keskustelussa

oli se tämä vihreitten puoluekokous vertaansa vailla

ja nyt siirrymme puhujalistaan

siis moittijana oli puolue joka on tehnyt ratkaisuja muun hallituksen mukana jossa kivihiili tehdään radikaalisti edullisemmaksi suomalaiseen puuhun ja turpeeseen verrattuna

kaikki se mitä tässä voidaan korvata kotimaisella uusiutuvalla puhtaalla vaikka siitä vähän maksetaankin on suomalaisen työn mutta ennen kaikkea myöskin suomalaisen teknologian hyväksi

kuten edustaja backman minäkin olen ollut pitkään kuntaministerinä ja suomen kuntaliiton valtuuston puheenjohtajana ja sitä kautta oli aivan erityinen intressi seurata sitä mitä tapahtui vanhasen hallituksen aikaan näiltä osin

nyt jo suomalaisen teknologian vienti on miljardiluokkaa sellaisen teknologian joka liittyy uusiutuvaan ja entistä enemmässä myös sellainen uusiutuva joka koskee nimenomaan tuuliteknologiaa

kun hallitus valmistelee tammihelmikuun vaihteessa näitä elvytystoimia ja lisätalousarviota niin tähän samaan yhteyteen tavalla taikka toisella siihen samaan yhteyteen on tarkoitus tämän antti tanskasen selvityksen pohjalta arvioida tarvitaanko ja minkä mittaisia lisätoimia

mitä käytännössä paras tarkoitti

asia

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

en käy nyt tässä arvioimaan niitä mutta kun julkisuudessa on esitetty erilaisia yksittäisiä toimia mitä juuri tällä hetkellä tarvitaan niin nyt en ja ministeriössä joka vastaa nimenomaan mikrotaloudesta elikkä työ ja elinkeinoministeriössä me emme halua tässä vaiheessa uusia yksittäisiä konsteja keinoja vetää julkiselle pöydälle vaan me mielellään katsomme tämän kartoituksen tilanneanalyysin mihin tämä näyttäisi olevan menossa ja tavallaan siihen pöytään sitten projisoidut toimet mitä tässä tarvitaan

saksalaiset ovat siinä määrin patriootteja kansallishenkisiä että he eivät tue vain uusiutuvaa kotimaista saksa tukee myöskin vihonviimeistä energian raaka ainetta elikkä fossiilista hiiltä

tämä edustaja backman on radikaali dramaattinen ero ja teidän mallinne vielä kaiken lisäksi loukkaa kunnallista itsehallintoa ja se on iso juttu

saksassa on niin sanottu jahrhundert sopimus joka tuli voimaan jo silloin kun eectä aikanaan perustettiin ja sen rippeitten tavallaan sen jälkien seuraamuksena edelleenkin saksa on voinut ja voi tukea yli miljardilla eurolla vuodessa omaa kotimaisen kivihiilen kaivamista ja käyttöä

sen jälkeen kun nämä toimet on antti tanskasen selvitystyön pohjalta lanseerattu me sitten arvioimme sen mitä tuossa tammihelmikuun vaihteessa sitten kenties eduskuntaan asti uutta esitettäisiin

arvoisa puhemies

tätä kaikkea taustaa vasten se hyvä mitä tässä tavoitellaan en ole pitkään aikaan päässyt ministeri arhinmäkeä kiittämään ja kun ei täällä muita hallituksen jäseniä ole paikalla niin välitän ministeri arhinmäen kautta pekkarisen oikein lämpimät kiitokset koko hallitukselle

arvoisa puhemies

näin tämä asia on

myönnän vielä tähän debattivaiheeseen puheenvuorot edustajille satonen järvinen keskustelun aloittaja sarkkinen ja valiokunnan puheenjohtaja puumala

asia

pulliaisen että joidenkin muidenkin teidän kysymykseen siitä olemmeko me laittamassa rahaa tutkimus teknologia innovaatiorahaa nimenomaan tänne ympäristö energia ja ilmastosektorille

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

totesin että ei se puolustuskyky tästä nyt heikkene tämän seurauksena niin että tämän jälkeen esimerkiksi ruotsalaiset tänne hyökkäisivät

mitä taas tulee sitten aurinkovoimaan minäkin kannatan olen vuosia kannattanut sitä että tämmöisen hajautetun pienvoiman verkkoonpääsyä helpotetaan

asia

se on erittäin kallis järjestelmä jos siitä maksettaisiin se hinta mikä siitä pitäisi maksaa oikeastaan koska ne samat tuottajat tarvitsevat sitä sähköä silloin kun sähkön hinta maassa on kaikista kalleimmillaan ja ne useimmiten tuottavat sitä sähköä silloin kun sitä kovin moni ei tarvitse näinhän se että meillä suomen oloissa tai

se saa ihan muuta rahaa

meillä oli euroopan unionin normisto millä tavalla ja minkälaisia palveluja voidaan innovaatiorahoittaa

sillähän ei aikaisemmin ollut niin väliä kuin nyt on osin tämänkin ansiosta mutta osin tämmöisen tietoisen poliittisen ratkaisunkin seurauksena

teknologiassa sen pitää ottaa hirveän monta askelta ennen kuin sen merkitys on sama kuin tuulivoiman joka syöttötariffin jälkeen on ihan markkinaehtoinen

siinä ei sen jälkeen ole muita tukielementtejä

kumpula natri on tällä hetkellä palvelusektorille menevää rahaa

mitä tulee vielä tähän teknologiateollisuuteen ja telakkateollisuuteen ja sitten vielä tähän tämä maakaasuverokin sotkettiin tässä kysymyksessä

arvoisa puhemies

ministeri huovinen kirjoitti kolumnissaan viime lauantaina keskisuomalaisessa sanoi että on tärkeää että tämä uudistus tehdään niin että nämä palvelut siirretään laajemmille harteille ja että estetään väliinputoaminen eri hoidon tasojen välillä

en tiedä oliko se minulle osoitettu vai hallitukselle mutta minä en suostu ottamaan kyllä minkäänlaista mustaa pekkaa siinä että maakaasuvero meinasi tulla niin korkeaksi kuin meinasi tulla

asia

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

miten ne hartiat ovat leveämmät silloin jos esimerkiksi keski suomessa keskitetään jyväskylän kaupungin isännyyteen kaikki nämä palvelut

yleiskeskustelua ei syntynyt

ja nyt mennään listaan

arvoisa puhemies

ensinnäkin jo täällä päivällä todetusti suomen talouden kasvu on nyt pysähtynyt ja investoinnit kääntyneet selvään laskuun

asia

keskustelu jatkuu

miten väliinputoamista voidaan teidän mallillanne vähentää miten hartioita leventää jos kavennetaan niitten kuntien määrää jotka ovat isäntänä palvelujen järjestämisessä

minä haluan yhden asian erityisen tarkkaan tehdä selväksi

en missään tapauksessa kuulu niihin jotka kyseenalaistavat ilmastokysymyksen sellaisena ongelmana minkälaisena tämä lakiesitys sen omissa perusteluissaan näkee

pienelle kansantaloudelle vienti ja siitä saatavat tulot ovat tietysti avainasemassa ja tavattoman tärkeä asia eikä vain pienelle

rajamäki sanoi tässä että valitettavasti nyt sitten kaikkea sitä ei valtion piiskalla tai porkkanalla ole kyetty pitämään pystyssä mikä monen meidän mielestä olisi pitänyt pystyä mutta siinä ei nyt vaan ole kerta kaikkiaan onnistuttu

jopa markkinatalouden mallimaassa yhdysvalloissa en tiedä onko se sitä mutta niin monesti sanotaan presidentti obaman johdolla kun taantuma iski muutama vuosi sitten sitä taantumaa vastaan käytiin yhdysvalloissakin satsaamalla erittäin paljon uuteen infraan ja vanhan kohentamiseen ja idea tässä oli nimenomaan se että tätä kautta luodaan sellaista investointikysyntää joka joka tapauksessa pitää ennen pitkää toteuttaa ja jolla luodaan edellytyksiä uudelle kasvulle

aivan ehdottomasti kannatan kaikkia niitä toimia ja totean että ne tavoitteet ja ne sitoumukset mitä suomen hallitus näiltä osin on tehnyt kansainvälisen yhteisön piirissä eivät ollenkaan ole liian vaativia vaan pikemminkin pitäisi pystyä ja rohjeta ottaa tässä suhteessa vähän pitemmälle meneviä askeleita

hallituksen kehykset liikenneinfralle ovat kerta kaikkiaan riittämättömät näin siksikin että suomen talous nojaa tulevaisuudessa jos mahdollista entistäkin enemmän maan eri puolilla sijaitseviin luonnonvaroihin

kyllä tämä minusta näiltä osin on erittäin hyvin mennyt

kun sitä yritettiin kytkeä jollakin tavalla tähän turpeeseen niin siinä mitä tehtiin maakaasun ja kivihiilen niin kuin keskinäisen verokohtelun osalta turpeella ei ollut niin kuin minkäänlaista roolia

ja nyt palaan arvoisan puhemiehen esittämän toiveen mukaiselle saralle tässä mikä yhteys on tähän lakiin

en käy kertaamaan sitä mitä kertaalleen täällä jo puhuin mutta sitten jos hyväksyy että tällainen laki nyt sitten kuitenkin tarvitaan jostain syystä olisi se jollakin tavalla hyvä nyt kuitenkin ollut arvioida ja vieläkin minusta pitäisi eduskunnan käsittelyn aikana vähän arvioida rohjeta tarkastella sitä mitkä ovat ne guidelinet mitkä ovat ne suuntaviivat millä toimenpiteillä esimerkiksi liikenteessä sanoin äsken

jos näin on että talous muutaman vuoden päästä kääntyy reippaaseen kasvuun tämä on mahdollista että se kääntyisi reippaaseen kasvuun niin eikö juuri nyt sitten pitäisi tuota kasvua palvelevasti investoida nimenomaan tällaiseen infraan jolla on merkitys tulevan kasvun kannalta

ja näin lähes kaikilla paikkakunnilla vain yksi paikkakunta tampere nimeltä mainiten on oikeastaan ainut paikkakunta jonka kohdalla joku muu kuin tämä parivaljakko kivihiili ja maakaasu ovat keskenään

arvoisa puhemies

kaiken kaikkinensa se iso kysymys on että me olemme nyt kyenneet tekemään ratkaisuja suomen maakuntien kanssa siitä että me ajamme maakunnissa alas päästölliset polttoaineet

tämä ei vastaa likimainkaan sitä elinkeinoelämän kasvun ja aluekehittämisen potentiaalia joka meillä eri puolilla suomea on

kun katsotaan taakse mitä sinne on jäänyt kuinka hyvin hallitus on onnistunut siinä mitä lähti tavoittelemaan kaikilla meillä uskon näin pohjimmiltaan vastaus tähän kysymykseen on samanlainen

myös turpeen määrä asteittain vähenee mutta ei sitä kokonaan voida ajaa alas sen takia että turvetta tarvitaan siinä polttoprosessissa ja se on välttämätön että sitä käytetään kaiken kaikkinensa

tämä kataisenurpilaisen hallitus ja liikenneministeri kyllönen ovat panneet edellisen selonteon monet tärkeät hankkeet nyt uusiin puihin

jos tämä on suunnitteluohje ilman että on mitään sisältöä siitä mitä jollakin hallinnonalalla vaikkapa nyt liikenteessä ihan oikeasti voitaisiin tehdä niin mikä suunnitteluohje se sellainen on

oikeastaan missään tärkeässä ei talouden tervehdyttämissuunnan aikaansaamisessa eikä niissä suurissa hallinnollisissa reformeissa mitä hallitus lähti tavoittelemaan kerta kaikkiaan se ei ole onnistunut

tiusanen minä kuuntelin eilen teidän puheenvuoroanne te ette ollut lainkaan huolissanne siitä että meillä käytetään lähes kaksinkertainen määrä kivihiiltä

kun nyt olen sattumoisin keski suomesta niin minun on aivan erityisesti tämän uusiin puihin panemisen osalta analysoitava sitä mitä tapahtuu keski suomen kannalta

nelostie täällä jo päivällä käydyn keskustelun mukaan on suomen tavaraliikenteen pitkittäissellaisen aivan ylivoimaisesti tärkein hanke